ja kun sitä tänä vuonna ei voida käyttää ei ole kysyntää sille työvoimapoliittiselle koulutukselle esimerkiksi niin on tarkoituksenmukaista itse asiassa välttämätöntä ottaa se nyt pois ja mitä ensi vuonna tapahtuu sen hallitus arvioi sitten erikseen sen tarpeen mukaan mikä tunnistetaan

mikäli fortumin aikeet toteutuisivat ja mikäli joku ulkolainen ostaja ostaisi fortumin siirtoverkot jakeluverkot oltaisiin kohta aika lähellä tilannetta että puolet suomen siirtoverkoista olisi ulkolaisessa omistuksessa

teidän ratkaisunne mitä te olette olleet äänestämässä edustaja sinnemäki tarkoittavat sitä että suomalainen puu korvautuu uralin takaa kaivettavalla kivihiilellä

perustelunsa euroopan suurimpien kuntien tavoittelulle hallitus on verhonnut puheisiin huoltosuhteen heikkenemisestä niin kuin se nyt olisi jotenkin uusi asia niin kuin vanhat siitä nuortuisivat ja sairaat parantuisivat jos ministeri ihalaisen pihtipudas liitettäisiin äänekoskeen tai perho urpilaisen kokkolaan

me olemme parantaneet siis miljardeilla yritysten nimenomaan julkisen yritysrahoituksen edellytyksiä ottaneet erityisesti pienille yrityksille käyttöön tämmöisen suhdannerahoituksen jossa vaikeimman yli yritetään viedä ne yritykset jotka ovat tällä hetkellä ongelmissa

arvoisa puhemies

mutta nyt te menitte ja muutitte tätä lainsäädäntöä niin että te kiristitte turpeen veroa ja laskitte samalla kertaa tähän puuhun liittyvää tukea niin paljon että kivihiilestä tuli puun ja turpeen yhdistelmää kilpailukykyisempi raaka aine ja sen seurauksena tuolta uralin takaa kärrätään suomeen kivihiiltä kivihiiltä

arvoisa puhemies

tässä kokonaisuudessa on ihan hyviä osia useampiakin

minä odotan suurella mielenkiinnolla sitä kun tämän asian lopullinen käsittely ellei hallitus vedä tätä pois täällä tapahtuu miten menettelevät hallituspuolueitten keskisuomalaiset edustajat miten menettelevät hallituspuolueiden satakuntalaiset edustajat

myönnän tähän kysymykseen vielä kaksi puheenvuoroa vähän poikkeuksellisesti edustaja kiurulle ja sitten kysymyksen esittäjälle edustaja niinistölle

se oli muistutus arevan johdolle siitä että tämä työ kerta kaikkiaan äsken sanotut tehtävät täytyy ensiksi tehdä hyvissä ajoin ennen laitoksen valmistumista jotta laitos sitten saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön

huomaan että kello käy

mitä ed

tämä on vakava asia erityisesti sen takia en nyt ymmärrä miksi täällä nauretaan

kysymys vain kuuluu

ollaanko näin monta sataa miljoonaa euroa kevennystä kohdentamassa nyt oikein suomen talouden sen kasvun ja työllisyyden kannalta

tänä aamuna on täällä julkisessa keskustelussa lähinnä teollisuusneuvos lepistön puheenvuoroja siteeraten väitetty sitä ja tätä

esimerkkinä siitä miten muut rakennusmateriaalien käyttäjät suhtautuvat tilanteeseen olkoon se että he ovat ankarasti kritisoineet suorastaan sitä että hallitus omissa politiikoissaan suosii puurakentamista siinä määrin kuin suosii

tämä kirkastaisi sitä tosiasiaa että helppoja vaihtoehtoja ei ole olemassa ja että myös vaikeita ratkaisuja on tehtävä niin että kaikki kantavat osuutensa

on ollut vuosia jolloin ilman muuta se on meitä auttanut mutta se lopputulos jota nyt lähestytään ei välttämättä sitten ansaitse yhtä positiivisia ilmauksia kuin ne parhaat vuodet joita euron lyhyestä historiasta on taakse jäänyt

laittamalla alkoholille oikean minimiveron sellaisen joka tekee siitä yhteisen eurooppalaisen normin jolla käydään pahimpien ongelmien kimppuun mitä tuo aine tullessaan voi tuottaa päästäisiin ei kokonaan näistä ongelmista varmasti silloinkaan päästäisi koska se olisi vain minimivero

me olemme yrittäneet myöskin tehdä emmekä vain yrittäneet vaan myöskin tehneet toimia yrittäjyyden taakan vähentämiseksi yhteistyössä ministeri sinnemäen kanssa jolleka asiat näiltä osin paljolti kuuluvat

ovatko ne tämän hallituksen esityksen takana

keskusta tekisi tämän kohdentamisen vähän eri tavalla

paraikaa valmistellaan järjestelyjä puuenergian osalta jotka järjestelyt takaisivat sen että metsästä se energiatarpeisiin sopiva puu juuri se puu saadaan sieltä ihan oikein energiakäyttöön ja että se vähän järeämpi puu joka on ainespuuta tukkia tai sitten puu josta on kuituraaka aineeksi ohjautuisi sitten mahdollisimman johdonmukaisesti sanottuihin tarpeisiin

minä arvoisa puhemies pidän omalta osaltani huolen siitä että ainakin omassa vaalipiirissäni seuraavissa vaaleissa äänestäjät tietävät mitä muun ohessa merkitsee se vaalitilanne mitä silloin käydään

täällä on jo monessa keskustan puheenvuorossa puhuttu henkilöyhtiöistä ja ammatin ja liikkeenharjoittajista maataloudesta ja näiden kaikkien verotuksesta mutta vielä palaan siihen osakeyhtiömuotoisten yritysten verotukseen kun ministeri ei siihen äsken kajonnut luetteli vain osakeyhtiöitä

no eivät kyllä olleet

kiitos oikeuskanslerin kuntien reaktion ja heikoille jäille johdetun sdpn heräämisen virkkunen pakotettiin ottamaan uusi alku

me olemme myöskin yritysten innovaatiorahoitusta parantaneet siis tavallisten yritysten sekä tuotantoteknologiassa liikkeenjohtamisessa että pääsyssä ja menossa maailmalle markkinoille kaikissa näissä toimissa yrittäneet tätä tietä tasoittaa

luin tässä kirjan sattuneesta syystä oli tilaisuus vähän lueskella muitakin kirjoja jossa kerrottiin mitä kaikkia ympäristöhaittoja kivihiili aiheuttaa ei vain silloin kun sitä poltetaan vaan myös sen tuotantoprosessin kuljetuksen aikaan

niitten toimien mihin ministeri vapaavuori viittasi lisäksi meillä on parhaillaankin meneillään erillinen ohjelma puurakentamisen edistämisohjelma jossa puurakentaminen on keskeisellä sijalla

kyllä tässä valiokunta lähti siitä että se otti annettuna tämän voimassa olevan lain sanoman ja myöskin hallituksen selonteon viestin tästä

eikö pitäisi antaa selvä viesti fortumin johdolle että tämä asia jäihin kunnes vähintäänkin on katsottu miten esimerkiksi näiden kahden lain valossa tämän asian kanssa pitäisi menetellä

tämä ei johda tämän hankkeen hidastumiseen valmistumista se ei pitkitä

keski suomen kannalta siihen liittyy vaaramomentti että te yhdistätte tämän maakunnan johonkin sellaiseen jossa tämä alueellinen edustavuus kärsii sellaisen kolahduksen että se on demokratian ja kansanvallan kannalta paljon suurempi menetys kuin se piilevän äänikynnyksen ongelma joka siellä on

pääministeri tosin heltyi lupailemaan ensi vaiheessa noin sadan kunnan suomea

mielestäni siirtoverkot pitää pitää selkeästi suomalaisessa omistuksessa

yhtäkkiä maa joka ei ole voinut aikaisemmin velkaantua sai rahaa ilmatteeksi noin kuvakielellä sanottuna ja niin paljon kuin halusi ja he halusivat sitä paljon

arvoisa puhemies

me tiedämme siellä on vahvat intressit niillä ketkä siellä ovat näiden tosiasioiden takana että eu ei ole pystynyt näissä asioissa toimimaan yhteisesti ja niin pois päin mutta toimii sellaisissa asioissa

jotta se pienpuu saadaan sieltä pois me tarvitsemme kemeran kehittämistä niin että varmaan uskon näin nimenomaan tätä haketuksen ja logistiikan tukea siellä vahvistetaan

erityinen päivänkohtainen huoleni liittyy jo kertaalleen kertomaani

varmasti kaikki tämän tyyppiset ehdotukset niitä on tehty tässä eduskuntasalissakin ovat niitä mitä hallitus käy läpi tässä lähiviikkojen aikaan

kyllä me aika paljon sinne tällä hetkellä satsaamme

kumpula natrin puheenvuoroa

tämähän suomeksi tarkoittaa sitä että pienituloisten perheitten lahjakkaatkaan lapset eivät lähde opintielle ja sen takia tämä opposition huoli opintotuen kehittämisestä on aito ja todellinen

tosiasiassa mitä on tapahtunut

jos jossakin kauppakeskuksessa niille kuudelle pienelle kaupalle tuleekin mahdolliseksi pitää kauppa kiinni ja sitten pari ei välttämättä kovin suurta jää jäljelle niin niitten kahden maksettavaksi tulevat koko sen kauppakeskuksen kaikki ne kustannukset sillä alueella millä ne ihmiset silloin kulkevat niin että se ei ole ihan yksiselitteistä

me tarvitsemme siis sen puun tarjontaan sekä lisärahaa aineellisesti ei paljon mutta jonkun verran että sitten mekanismia jolla se puu käytetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla energiatuotantoon täällä suomessa

ilman muuta tarvitaan toimenpiteitä vielä kertaalleen sanoen koko ihmisen koko sen työuran aikaan

arvoisa puhemies

edustajat viitanen ja zyskowicz zyskowicz sen oikeastaan sanoikin kertaan vielä

esimerkiksi ruotsissa voi niin kuin suomessakin nyt nelikerroksisiakin puutaloja jo rakentaa mutta käytännössä toimijat eivät ole lähteneet kehittelemään sellaisia malleja sellaisia ratkaisuja joilla meille syntyisi edes kolmikerroksisia merkittäviä puurakennuksia

hölmöjä esityksiä sieltä tulee kyllä ja euroopan unioni on tukemassa ja kannattamassa ja niin pois päin mutta sitten jokaisen ihmisen äkkiä huomaamaan asiaan järjen valo asiassa jos toisessa niin kuin alkoholin liikakäyttö ilmiselvästi on ei uskalleta kajota koska eräitten eun jäsenmaitten kannalta on niin suuret taloudelliset intressit tässä takana

työikäisen väen työhön osallistumisastetta on erittäin radikaalisti lisättävä

keskusta on tällä arvonlisäverokannallaan samalla kannalla millä se oli myös jo ennen vaaleja ja me olemme eri kannalla kuin toinen suuri oppositiopuolue

meillä tällä hetkellä on käytössä ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen meillä on starttirahajärjestelmä käytettävissä meillä on nuorille innovatiivisille yrityksille joissa monta kertaa ne yrittäjät ovat aika nuorta väkeä yliopistosta yleensä tai ammattikorkeakoulusta valmistumassa olevia tällaisia omia rahoitusinstrumentteja

sitten hän esittää biokaasujärjestelmän laajentamista siis uusia tukijärjestelmiä pitemmälle meneviä tukijärjestelmiä kuin hallitus tässä esityksessään esittää

kalliomäen aikaiset myynnit menivät kun minä vastasin silloin siitä mikä myyntien tilanne oikein oli ja kyllä me taisimme olla aika tasapäisiä niissä määrissä minkä verran valtiovarainministerin vastuualueella ja silloin kauppa ja teollisuusministerin vastuulla olevia omaisuuksia myytiin

kun ei tähän ole ollut rohkeutta ongelmat ovat pahentuneet muualla kriisialttiissa maissa niin kuin italiassa nyt kun kreikkakin on iso ongelma mutta kun siinä on viivytetty ratkaisuja ongelmat italian ja eräiden muiden maiden kohdalla ovat paljon suuremmat

myönnän että lehman brothers ja kaikki mitä siitä seurasi varmaan vauhdittivat ja nopeuttivat sen pahan päivän tulemista mutta ne tulivat ja niiden kanssa nyt sitten ollaan hätää kärsimässä

sen takia puheet siitä että puuta ei kannattaisi käyttää nimenomaan että sitä puuta mikä joutaa energiatarpeisiin ei kannattaisi käyttää ovat aika outoja puheita

nyt tämän uudistuksen jälkeen tapahtuu se että vaikkakin tämä pääomatulokanta jonkun verran kevenee niin sitten osa kuitenkin myöskin tästä tähän saakka verottomasta tulosta tulee veronalaiseksi ja näin ei kaikissa tapauksissa mutta tuhansissa ja taas tuhansissa tapauksissa sen yrityksen ja sitä omistavan osakkaan yhteenlaskettu verotus kiristyy nykyiseen tilanteeseen verrattuna

ja kun me yleistä esitämme nostettavaksi niin me samalla niitä välttämättömyyshyödykkeitä lääkkeet liikenne majoitus ruoka tämäntapaisia asioita joko emme nosta tai suorastaan laskemme niin kuin esitämme ruuan kohdalla

arvoisa puhemies

kokoomuksen vedossa urpilaisen uudelleen tukemana eilisaamun perusteella hallituksen linja näyttää nyt olevan että sosiaali ja terveyspalveluista vastanneet kymmenet kuntayhtymät pääsääntöisesti purettaisiin ja niitten tehtävät siirrettäisiin suurkunnille joista suurimmat sitten hoitaisivat isäntäkuntina vaativamman erikoissairaanhoidon tehtävät ja että samalla sairaanhoitopiirit kenties purettaisiin ja niitten vaativimmat tehtävät siirrettäisiin himmelien himmeliin viiteen suureen erva alueeseen

arvoisa puhemies

julkisten hankintojen normiston säännösten muuttaminen voisi olla yksi tapa jolla julkinen valta itse hankintoja tehdessään voisi aina priorisoida puun vaihtoehtoja

kaikkien näiden tarkoituksena on vauhdittaa nimenomaan valmistuneita niitä joko työelämään tai entistä useammin valmistuvia suoraan yrittäjiksi

minä olen ollut ministeri silloin kun on tehty alkoholiveroratkaisuja ja niin pois päin enkä ole niitten veroratkaisujen osaltakaan ollenkaan tyytyväinen siihen mitä kaikkia tuloksia niillä ratkaisuilla on saatu aikaiseksi

mutta yleistä esitämme nostettavaksi ja siitä saatava verotuotto meidän mielestämme pitää käyttää kasvun vauhdittamiseksi kasvun kannustamiseksi sekä verotuksellisilla toimilla että muilla kasvua vauhdittavilla toimilla

milloin sellaiseen rohkeuteen myös suomi on valmis että se ajaa todellisia ratkaisuja joilla ne jotka eivät pysy eurossa pysty siellä selviytymään pannaan siitä ulos ja se terve ydin sitten voisi jatkaa euroelämää

mutta sitten kun ensimmäinen ohjelma kreikalle tehtiin kun kreikka ei kuitenkaan toiminut niin kuin sen piti toimia oli todella väärin ruveta roikuttamaan roikuttamaan tätä sanaa käytin jo vuosi sitten täällä kreikkaa eurossa ja viemään tilannetta pitemmälle ja pitemmälle kaiken aikaa niin että kohta ollaan todella niin vaikeassa asemassa että jos kreikka kohta joutuu ja kun se heitetään euron ulkopuolelle sen seuraamukset niin kuin paul krugman sanoo ovat paljon pahemmat nyt kuin mitä ne olisivat olleet vuosi sitten tai kenties kaksi vuotta sitten jos kreikka silloin olisi heitetty euron ulkopuolelle

molempiin suunnataan erityisiä toimia

mistään automaatio ongelmista ei ole kysymys vaan sen seikan muistuttamisesta että sitten aikanaan kun tämä laitos on valmis sen ohjausjärjestelmän pitää olla kunnossa ja toimiva

kyllä hallituksen ministereillä on paljon hyviä matkoja saatiin laaja selitys siitä

tutkimukseen tuotekehitykseen puuska ohjelman avulla pannaan rahaa jotta alan kehittelijät siis toimijat kehittäisivät uusia tuotteita joille sitten ihan aito kysyntä kilpailukykyinen kysyntä voi löytyä

no voi olla että se johtuu osin siitä että itse en oikein tiedä kuinka hyvä asia se viina on kun se ei kovin paljon itselleni maistu että seuraan sitä enemmänkin sivusta

silti eu maista suomi on oikeastaan niitä ainoita joiden vienti tällä hetkellä sukeltaa kaiken aikaa on viimeisten parin vuoden aikaan sukeltanut kaiken aikaa

arvoisa puhemies

minä olen tunnistanut ydinvoiman osalta ainakin vapaavuoren näkemyksen joka tuntuu olevan jotenkin johdonmukainen ja ymmärrettävä ja selkeä sitten valtiovarainministerin näkemyksen joka on ihan toista maata ja sitten vielä vihreiden ministerien ainakin kahden niin ei muita heitä olekaan näkemykset jotka ovat vielä sitten eri maata

nyt tapa millä nyt tähän saakka on voitu nimenomaan virosta viinaa tuoda käytännössä tarkoittaa sitä että suomalaisiin kontrolloidun alkoholintarjonnan yhteisöihin elikkä ravintoloihin ja baareihin ja vähittäiskauppaankin mutta myöskin näihin tarjoilupaikkoihin ihmiset eivät mene alkuiltana ne dokaavat kotona

minun kysymykseni kuuluu

pitäisikö niihin perustetekijöihin joista vienti viime kädessä syntyy nyt satsata vähän eri tavalla kuin hallitus tekee

se repisi maakunnat riekaleiksi

arvoisa puhemies

hallituksen suurkuntahanke keskittää

monia tämän tyyppisiä hankkeita on liikkeellä jotka tähtäävät siihen että niille jotka haluavat rakentaa puusta ihan oikein syntyvät paremmat edellytykset tälle pihan keskellä pieni tämä kysymys on lopulta se löytyi vasta viimeisen kysymyksen tällaisten hankkeiden läpiviemiseen